lähetekeskustelua varten kehitellään päiväys kolmas saisi apua minusta ehdotetaan siellä pitää valtiovarainvaliokuntaan keskustelu keskustelu on tähän asti elähdyttää

lähetekeskustelua varten ystävänpäivä neljäsosia voi minusta ehdotetaan sille että hallintovaliokunta on keskustellut keskustella päättynyt asialle pitää hallintovaltaa lähetekeskustelua varten kehitellään päivä viides asia kuin minusta ehdotetaan siellä ja ulkoasiainvaliokuntaan keskustelu kun pää on siellä ja ulkona

asia lähetetään laki antaa lähetekeskustelua varten etelänpäivänä seitsemäs ensiapuvalmius tehdä työtä asian eteen ja toivottavasti saadaan asioita sitä kautta paremmalle tolalle

lähetekeskustelua varten esitellään päivän kahdeksanneksi ja voimme tehdä tätä asiaa lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelu on pöly on siellä puhemiesneuvosto ehdottaa että valiokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia kuin minusta ehdoton asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

tässä hallituksen esityksessähän esitetään muutettavaksi maankäyttö ja rakennuslakia ja nimenomaan tuulivoiman osalta

tässä halutaan helpottaa tuulivoiman rakentamista halutaan nimenomaan sitä rakennusluvan saamista helpottaa siltä osin että rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voitaisiin myöntää lain voimaa vailla olevan hyväksytyn tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan perusteella

se on yleensä monien mielestä hyvä asia siinä ta pauksessa kun se ei tule joko omille maille tai omien maiden näköetäisyydelle ja sen vuoksi tätä kansalaispalautetta tulee hyvin usein näiltä alueilta missä esimerkiksi nyt etelä pohjanmaalla selvitetään tuulivoimapuistojen rakentamista ja missä pelätään näiden tuulimyllyjen tulevan siihen oman pihapiirin näköetäisyydelle

sen takia tuulivoimassa pitääkin suosia alueita jotka ovat niin sanotusti siellä syrjemmällä etäämmällä ja jossa ei välittömiä vaikutuksia ole ihmisten mieliin ja tavallaan siihen asumiseen ja siihen liittyviin edellytyksiin

yksi tämmöinen hyvä alue onkin soinin kunnassa johon tällä hetkellä on rakenteilla ja suunnitteilla tuulivoimapuisto

on tärkeätä että tämä kuuleminen tapahtuu

mutta aivan kuten monesti muulloinkin eri rakentamisvaiheissa kun tuonne haja asutusalueille tai vastaaville elinkeinon suhteen rakennushankkeita tehdään tämä valittamisen oikeus täytyisi meidän kyllä pystyä rajaamaan sillä tavalla että joku vastuu pitäisi olla myös näille aiheettomille valituksille

hyvin usein tuolla maaseudulla on ollut tilanteita missä esimerkiksi kantatilalla missä maataloutta on harjoitettu iät ja ajat laajennetaan esimerkiksi lypsykarja tai sikata loustuotantoa ja sen jälkeen mökkiläinen joka on tontin ostanut siitä tasan tarkkaan tietäen että maataloutta harjoitetaan sitten aiheuttaa valituskierteen ja tällä tavoin hidastaa sitä elinkeinon harjoittamista ja investoinnin etenemistä

olen tehnyt kirjallisen kysymyksen siitä kuinka rantarakentamiseen tulisi suhtautua jatkossa

mielestäni tätä tulisi helpottaa siltä osin että huomattavasti enemmän tulisi kunnille antaa omaa ratkaisuvaltaa näissä poikkeamisluvissa rantarakentamisen suhteen

nyt kun rakennustarpeet ovat monipuolistuneet ja ely keskusten toiminta on kuormittunutta monilta osin niin tämä päätöksenteko siellä on myös erittäin hidasta

tämän vuoksi tämä poikkeamislupien myöntäminen tulisi siirtää paremmin kunnille elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen eli ely keskuksen sijaan

ministeri kiuru silloin vastasi siihen että tässä on seurantaryhmä jonka tarkoituksena nyt on sitten kuulla ja arvioida tätä uudistustarvetta näissä poikkeuslupamenettelyissä

tämän kuluvan vuoden loppuun mennessä tulee sitten tämän seurantaryhmän tuloksia esiin ministerin mukaan ja siltä osin sitten tämä maankäyttö ja rakennuslaki tulee toivottavasti uudistumaan

itse olen omalta osin varautunut siihen että lakialoitteen tästä tulen tekemään niin että asia etenisi

tähän loppuun haluan vain todeta sen että maaseudun kannalta ja koko suomen kannalta on elintärkeää että vasara paukkuu

arvoisa herra puhemies

omasta ja maa ja metsätalousministeriön puolesta kiitokset maa ja metsätalousvaliokunnalle hyvästä työstä että kaikkien näitten kolmen lain osalta olette pystyneet mietinnössä hyvin kiteyttämään nämä tärkeimmät asiat

nämä lait lakimuutokset ovat erittäin merkittäviä niin metsälaki kuin myös metsänhoitoyhdistyslaki ja ne tulevat muovaamaan kyllä suomalaista metsäkenttää tulevina vuosina ja niin uskon erittäin oikeaan ja toivottuun suuntaan

on tehty lakeihin muutamia pieniä muutoksia jotka tietysti parantavat entisestään näitä lakeja mutta nämä muutokset ovat hyvin harkittuja ja hyvin perusteltuja eli meillä ei ole mitään syytä ministeriössä vastustaa niitä tehtyjä ehdotuksia pikemminkin päinvastoin

hyvä että olette löytäneet sieltä muutamia korjattavia kohtia

ja kun katsoo opposition vastalausettakin niin siellä puututaan vain kahteen pieneen yksityiskohtaan näissä isoissa lakipaketeissa eli voi todeta että aika yksituumainen tässä koko lakipaketissa on ollut eduskunta kaikkineen niin hallituspuolueet kuin oppositiokin

kun samaan hengenvetoon voidaan todeta että koko suomalainen metsäsektori on ollut valmistelemassa tätä lainsäädäntöä hyvässä yhteistyössä niin voi sanoa että lähes kaikki suomalaiset seisovat näitten uusien lakien takana ja siinä mielessä se on hyvä suomen metsätalouden tulevaisuutta silmällä pitäen

herra puhemies

me uskomme ja toivomme että saamme sen tänne eduskuntaan sitten keskusteltavaksi ja eduskunnan harkittavaksi ensi vuoden helmikuussa ja se on sitten hyvä paikka linjata metsäpolitiikkaa vähän pidemmällekin miettien eikä tietysti pelkästään lakipykäliä hioen